mielestäni tämä kokonaisuus tulisi viedä jossakin vaiheessa seuraavan suuren askeleen kautta niin että maakuntien liitot johtaisivat myös valtionhallintoa omissa maakunnissaan niin että elyt avit ovat ne sitten millä nimikkeillä tahansa olisivat ikään kuin kansanomaisessa siis kansanvaltaisessa ohjauksessa

arvoisa puhemies

nythän se tilanne on niin että se on virkahallinto joka ottaa huomioon sitten minkä verran haluaa ottaa maakuntaliittojen lausuntoja maakuntasuunnitelmista toteuttamissuunnitelmista ja näin edelleen

arvoisa herra puhemies

myrin ote siis maakuntien yhteistyöryhmän asema on hieman vahvistumassa ja vahvistunut mutta siltikin se toimii käytännössä melkein tällaisena neuvoa antavana ja ohjaavana omalla laillaan pystyy tosin vaikuttamaan mutta ei mielestäni riittävästi koska se ei silloin välttämättä pysty määrittelemään mikä on maakunnan todellinen tahtotila

päädyin muuten omassa puheenvuorossani juuri kysymään aluehallintoviranomaisten roolia ja tehtävää tulevaisuudessa muun muassa itä suomessa toteuttavan vaalipiiriuudistuksen johdosta

lomautuksia on toki tehty mutta irtisanomisia on vältetty

tämän keskustelun aikana kolme palkansaajaa on lähettänyt minulle nimetkin kyllä löytyvät täältä viestin että emme me ole halunneet ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksujen myötä olla tukemassa vasemmistopuolueita joita me emme ole äänestäneet

jotta se olisi viime asteella viety ihan loppuun asti niin se tietysti edellyttäisi samalla myös niin että maakuntaliittojen valinta tapahtuisi yleisillä vaaleilla jolloinka siirryttäisiin eurooppalaiseen malliin

nuorten osalta työllistyminen tulee helpottumaan nousun myötä merkittävästi

ongelma on vain siinä että pienistä myönteisistä signaaleista huolimatta kukaan ei pysty ennustamaan vakuuttavasti nousukauden alkamista

samalla siihen pystyttäisiin kytkemään ihan samalla lailla kuntayhtymät jotka toimivat nyt terveydenhuollon piirissä opetuksen parissa valtionhallinto ja näin edelleen

no ehkei siinä ole hämärää mutta kyllä siinä myös todellakin ohjataan veronmaksajien rahaa suoraan vasemmistopuolueiden tukemiseen

silloin olisi samassa rootelissa koko maakunta ja varmasti myös maakunnan tahtotila tätä kautta tulisi esille kaikkein parhaiten ja edustaisi samalla myös kansalaisten mielipidettä

tärkeä lähtökohta mille tahansa julkishallinnon uudistukselle on että se valmistellaan huolella ja alueita kuunnellen sekä myös arvioidaan kattavasti jälkikäteen kuinka uudistaminen on onnistunut

kuten myös pääministeri ilmoitti ei ole tarkoitus puuttua ay jäsenmaksujen verovähennysoikeuteen mutta kyllä tähänkin tarvitaan pelisäännöt tulevat ne sitten verotuksen kautta vai mistä ne tulevat

tämä olisi demokraattinen vaihtoehto ja mielestäni sitä pitäisi viedä eteenpäin eikä niin että keskushallintosanelut tässä suomessa vain kaiken aikaa lisääntyvät

hallinnon kehittämisessä on myös tunnistettava rajat ja resurssit uudistuksen toteuttamiselle

tähän hallintovaliokunnan mietintöön voi muutoin yhtyä suurimmalta osin mutta olen samaa mieltä kuin edustaja pekkarinen tuossa aiemmin että en oikein ole pysynyt kärryillä siitä miksi on paine että kirjasto nuoriso ja liikuntatoimeen ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät pitäisi siirtää ely keskuksista aveihin eli aluehallintovirastoille

liian suuren palan haukkaaminen kerralla ylimielisyys ja soitellen sotaan mentaliteetti ovat takuuvarmoja epäonnistumisen lähteitä uudistuksissa

toimenpiteinä ovat muun muassa vastavalmistuneiden nuorten rekrytointiseteli ja oppisopimuskoulutuksen palkkatuen sekä valmentavan työvoimakoulutuksen lisäykset

kestävä ja maltillinen evoluutio takaa paremman lopputuleman kuin pannukakuksi lässähtävät suuruudenhullut revoluutiot

uutta panostusta tulee myös tutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen sekä täydennys sertifiointi pätevöitymis muunto jatko ja täydennyskoulutukseen

minäkin näen sen asian juuri näin niin kuin edustaja pekkarinen tuossa aiemmin että tehtävät eivät ole sen oloisia jotka liittyvät tällä hetkellä avin tehtäviin

sekasorron luominen hajota ja hallitse taktiikalla voi edistää omia valtapoliittisia pyrkimyksiä mutta kansalaisten demokratian ja hyvien palveluiden eduksi tämä taktiikka ei käänny

ainakin minun mielestäni jos olisin nyt sitten aiempaan nuorityöhön ja toimintaankin omaankin sellaiseen viitaten siinä roolissa että miettisin kumpiko paikka on ihan oikeasti tämäntyyppisille toiminnoille kun puhutaan vaikkapa nuoriso ja liikuntatoimesta oikeampi paikka ely jossa ollaan kehittämässä asioita viemässä niitä eteenpäin vai avi jossa ollaan enemmältikin kontrolloimassa tarkastamassa ja hoitamassa sitten lupapuolta vastaus on harvinaisen selvä

nuorten työpajatoimintaan saadaan nyt kipeästi tarvittavaa lisärahoitusta ja veikkauksen voittovaroja kohdennetaan nuorten työllistymisen edistämiseksi tieteen taiteen liikunnan ja nuorisotyön aloille

kun valtiovalta osaltaan edistää nuorten kouluttautumis ja työllistymismahdollisuuksia niin toivottavasti myös kunnat seurakunnat yritykset eri yhteisöt ja yksityisetkin osallistuvat näihin talkoisiin kukin voimavarojensa mukaan

arvoisa puhemies

valitettavasti kataisen hallitus on valinnut pikemminkin itäeurooppalaisen kuin länsieurooppalaisen linjan minkä keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttäjä edustaja lohi mainiosti totesi

eri aluehallintojen rajojen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia

kun rajoja aina on niiden tulisi olla mahdollisimman luontaisia ja ihmisten identiteettiin sopivia eikä keinotekoisia ja väkinäisiä

arvoisa herra puhemies

kuntien kuntayhteistyön ja maakuntien kohtalot ovat vielä edessäpäin mutta nyt on jo selvillä että hallitus ajaa väkipakolla läpi vaalipiiriuudistuksen itä suomen osalta alueen edustajien ja ihmisten tahtotilan vastaisesti

hallituksen edustajat täällä kritisoivat tätä esitystä aivan joka reunalta ja siinä mielessä kyllä tämä selonteko olisi tarjonnut mahdollisuuden juuri eduskunnalle ja kansanedustajille tarttua tähän asiaan ihan oikealla tavalla

kyse ei ole aikailusta vaan toimintakykyisen hallituksen talouspolitiikasta jonka seurauksena myös sitten tämä erillinen nuorisotyöllisyyslisäbudjetti on rakennettu

kyllösen puheesta jäin oikein ihmettelemään oletteko te lukenut tätä hallitusohjelmaa ja onko teiltä jäänyt ministeri pekkarinen havaitsematta

kun tämän laki aloitteen allekirjoitusvaihe tuli mietiskelin sitä kuinkahan paljon lähden kierrättämään sitä tässä eduskunnan salissa ja päätinpä että en vaivaa tällä ketään

nyt hallitus kyykyttää varuskuntien ohella myös eduskuntaa niin opposition kuin hallituksenkin sotilaita ja tämä on kristallinkirkkaasti nähtävänä tässä salissa

se on hyvä asia koska tätä kautta moni nuori pääsee sekä koulutukseen että työn pariin

mutta kun hallitus toteuttaa lainsäädäntöhankkeina uusiutuvan energian velvoitepakettia niin tässähän on juuri se suuri vastaus jota me olemme pitkään kaivanneet

en sen vuoksi että nyt haluaisin tässä itselleni mainetta päinvastoin olen seurannut sitä keskustelua jota erittäin monet kansanedustajat ovat käyneet niin tässä eduskunnassa kuin muuallakin ja julkisuudessa

siksi on pakko uudistaa kysymys johonka ei aiemmassa keskustelussa tullut vastausta

kyseisille henkilöille on kuitenkin myönnetty anomuksesta oikeus palvella sotilasvirassa vielä yliajalla

tässä mielessä on ennen kaikkea yhteinen asia ja eduskunnan asia katsoa kuinka tässä mennään ja lakialoitteen tarkoitus onkin juuri nostattaa asia keskusteluun ja sitä kautta eduskunnan on sitten oma ratkaisunsa ajan myötä tähänkin aloitteeseen tehtävä

kun nyt on käsittelyssä aluehallintouudistus mikä on itä suomen avin ja elyjen laajempi aluejako tulevaisuudessa mikä on hallituksen näkemys itä suomen aluehallintoviraston maantieteellisestä toimialueesta

se on todella suuri nousu kaiken kaikkiaan ja tässä mielessä kun siihen kytketään tietysti myös sitten ydinvoimaratkaisut niin siinä on vastausta myös ilmastokysymykseen

puolustusvoimien palveluksessa on myös henkilöitä jotka ovat jo sotilaseläkkeellä ja ovat nyt työsuhteessa siviilihenkilöinä

kun puolustusvoimat pakotetaan nyt irtisanomisiin niin eikö olisi oikein että nimenomaan vähennykset toteutettaisiin eläkeiän saavuttaneiden kohdalla

siksi hallitukselta kaivataan myös vastauksia

eikä sillä voi olla sinällänsä merkitystä onko lakialoitteessa yksi nimi vai kuinka monta nimeä

sen on periaatteessa kuitenkin käytännössä oltava yhtä arvokas vaikka tietyt sadan allekirjoittajan pelisäännöt tässä talossa onkin

ihan muutaman kommentin haluan todeta jotka tässä keskustelun aikana on esille tuotu

ja erityisesti haluan ensinnäkin todeta sen että totta kai koska venäläiset ovat suurin ryhmä helposti tulee sellainen mieleen ja ymmärrän sen näkökulman että tämä on suunnattu venäläisiä vastaan mutta kiinalaisetkin ovat operoineet monin paikoin ja varmasti tulevaisuudessa on monia monia sellaisia alueita ja maita jotka mielellään myös hankintoja tekevät suomessa

ja jyrkästi kiistän tämän syrjivyysnäkökulman puhumattakaan rasisminäkökulmasta joka nyt ei tähän kyllä liity oikeastaan ollenkaan koska todellakin nyt on niin päin että suomalaisten keskuudessa syntyy rasistisia ajatuksia siitä syystä että toiset voivat ostaa ja toiset taas eivät voi ostaa

enpä olisi uskonut että tällä vaalikaudella ottaa niin tiukille veteraanien kotiin vietävien palveluiden aikaansaaminen siihenkin mittaan missä tällä hetkellä mennään

kunta ja terveysjaostossa olemme muun muassa taistelleet tuon asian kanssa aika ankarasti ja tämä vain kuvastaa sitä että nämä meidän järjestelmät eivät ole kyllä yhteensopivia mutta onneksi nyt sitten eduskunnankin päätöksillä mennään muun muassa sotainvalidien asioissa eteenpäin

ja kun vielä puhutaan vaikkapa siitä kymessä oliko lappeenrannassa vai missä olevasta osakehuoneistosta niin kyllä venäläiset voivat jatkossakin ostaa niitä

toinen asia

haluan kyllä kannustaa ministereitä ja ministeriötä valmistelemaan myös tätä omaishoidontukikysymystä niin että siihen liittyvät asiat juuri omaishoitajien asema yhdenvertaisuus ja jaksaminen ovat keskiössä ja sitä voidaanko tämä sitten siirtää kelalle jotta kaikki nämä pystyvät kansalaisten kannalta tasavertaisemmin toteutumaan

eli tässä tapauksessa kiinteistökaupat eivät tarkoita nyt sitten näitä osakehuoneistoja ja sitä kaupankäyntiä mitä muutoin tapahtuu enkä halua ollenkaan nähdä että venäjän puolella pitäisi katsoa että nyt aletaan jollakin lailla estää ja rajoittaa venäläisten toimintaa suomessa

jos venäjä itse muuttaa omia lakejaan ja saattaa ne siihen suuntaan missä hengessä tämäkin keskustelu on käyty niin hommahan on silloin kunnossa

tässä mielessä myös venäjän presidentin ja suomen presidentin välillä käydyt keskustelut joista nyt ei tietysti ihan selvää tullut mihinkä suuntaan ollaan menossa olivat ihan hyvä osa tätä keskustelua

tämä lakialoite on tehty huhtikuun alussa tai jätetty jo ennen noita keskusteluja mutta hyvä on että se on vasta nyt sitten täällä eduskunnan keskustelussa

pulliainen tuossa aiemmin totesi ja monet muutkin aiemmin tämä asia on nyt kuitenkin täällä eduskunnassa ollut keskustelussa ja tämä on nyt sitten lakivaliokunnassa tämän jälkeen hoidettavana

mielestäni hän tunnusti hyvin selkeästi sen että teknologian kehittymisen myötä myös määrärahan tarve kasvaa

hallitus on tältä pohjalta myös osaltaan tuonut tämän selonteon tänne eduskunnan käsittelyyn ja mielestäni tämän pitäisi olla selvää puhetta

no palasiako sitten pitäisi laittaa sinne sun tänne

minun ei tarvitse hiillostaa häntä hän tietää kyllä tämän lakialoitteen ja uskon että ulkoasiainministeriössä myös tämän keskustelun tulokset katsotaan ja ulkoasiainministeriö edistää tämän suuntaista toimintaa

kun kaiken kaikkiaan tarkastellaan selontekoa ja myös meidän mahdollista liittoutumistamme niin on aivan paikallaan että se on edelleenkin niin sanottu mahdollisuus

mielestäni se olisi kaikkein huonointa touhua

toisaalta toimimme hyvän työnantajan tavoin

mutta arvoisa puhemies haluan korostaa tässä myös että mikäli suomi on harkitsemassa joskus liittoutumista se edellyttää kansan vahvaa tukea

tämä on meidän kansallinen etumme ja tässä mielessä kyllä suomalaiset ovat kaikki samalla puolella ja minä haluan kyllä nähdä että kaikki muutkin ovat tietyllä lailla samalla puolella koska olen myös sillä lailla kannattamassa kaupankäyntiä ja näkemässä että sitä kautta me luomme vaurautta suomeen ja pystymme edes auttamaan puolin ja toisin vuorovaikutusta

se on vähän sama asia kuin se alokkaan asennon uudelleen tekeminen

ja jotta tuo kansan vahva tuki tulee esille se edellyttää myös kansanäänestystä koska vain kansa on se joka voi suomen puolustuksesta pitää huolta

tuohon huolenpitoon liittyy ilman muuta meidän yleinen asevelvollisuutemme nykyinen reservi uskottavan puolustuksen ylläpito ja koko maan puolustuksesta huolehtiminen

itse tulen pohjois savosta tuolta itä suomesta ja meillä oli aikoinaan silloin kun elettiin venäjän vallan aikaa suorat reitit ja yhteydet pietariin

sitten on pakko kysyä myös kuinka pitkälle eduskunta ja maan hallitus tietysti on valmis tinkimään kansalaisten turvallisuudesta

nyt on tilanteita kuten täällä on monissa puheenvuoroissa viitattu alueita joissa poliisin saavutettavuus ja paikalletulemisaika on aivan liian pitkä

se että meillä on omia historiallisia rajoitteita ja tekijöitä ja syitä on ihan oma asiansa ja ne on syytä jättää tässä syrjään

omassa maakunnassanikin pohjois savossa poliisin tunnin odotusaika ja sitä pidemmät odotusajat ovat aivan normaaleja

tässä mielessä kyllä haluan katsoa että tällä lakialoitteella todellakin haetaan ratkaisua jolla nyt sitten näihin maakauppakysymyksiin sekä myös tiettyihin vuokrauskysymyksiin saadaan yhteiset säännöt ja näin ollen päästään niin sanottuun normaaliin